mutta tähän sote ratkaisuun ollaan todellakin liittämässä laajempi tätä alueellista itsehallintoa koskeva ratkaisu ja on mielestäni erittäin tärkeää että hallinto on sitten selvästi sitä alueiden hallintoa alueiden parhaaksi

arvoisa herra puhemies

kataisen hallitus on luonut suorastaan hokeman vahvoista suurkunnista ja leveämmistä hartioista mutta tosiasiassa emme vieläkään tiedä mitä vahva suurkunta käytännössä tarkoittaa saati kuinka hartiat kuntarajoja siirtämällä kasvaisivat

me perussuomalaiset emme ole lopettamassa tai ajamassa alas kuntia

ilmeisesti ministeri vehviläinen te olette sitten tässä jatkovalmistelussa merkittävässä roolissa ja haluaisin kysyä ministeriltä

suomen voimassa olevat kansalliset säännökset vastaavat pääosin tätä uudelleenlaadittua direktiiviä mutta lakia ehdotetaan kuitenkin täydennettäväksi haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden arvioinnin kansainvälistä suojelua hakevien majoituksen ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajan osalta vastaamaan paremmin näitä direktiivin uudelleenlaadittuja muutettuja irti muuta

mahdollisesti sitten tulevaisuudessa maakuntien liittojen siirtyvät tehtävät tulevat uusien itsehallintoalueiden päätettäväksi ja alueiden kehittämistehtävät tukevat kuntien elinvoimaa

eilen kuulimme tarkastusvaliokunnan mietinnön jossa todettiin esimerkiksi tietojärjestelmien kustannusten nousseen huomattavasti sosiaali ja terveyspalveluissa elikkä meillä on edelleen olemassa tietyntyyppistä normiohjausta jos ei suoraan lainsäädäntöä samanlaista ohjausta joka nostaa kustannuksia sosiaali ja terveyspalveluissa

saamani palautteen mukaan kertomus voisi olla helpommin tulkittavissa ja luettavissa niin että nämä kokonaismäärät ja niistä aiheutuneet ratkaisut ja tehdyt toimenpiteet olisivat selkeämmin siinä johdonmukaisessa linjassa miten on menetelty eli minkälainen ratkaisu ja sanktio kulloinkin on kyseessä

sosiaali ja terveyspalvelut nivotaan aiempaa paremmin yhteen eikä perustason ja erityistason palveluilla ole enää jatkossa hidastavia raja aitoja

minä haluan kysyä onko sosiaali ja terveyspalveluissa normiohjauksen tyyppistä säädäntöä tai ohjausta joka nostaa kustannuksia ja aiotteko tarkistaa onko tilanne juuri näin elikkä päästään suoraviivaisempaan potilaan hoitopolkuun ja potilaat ovat oikeilla paikoilla

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettuun lakiin esitetään siis lisättäväksi säännös jonka mukaan henkilön haavoittuva asema ja siitä johtuvat erityistarpeet selvitetään yksilöllisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun asia on tullut vireille

oikeuskansleri on todennut että kunnille annettu lausuntoaika oli lyhyt ja asiantuntijat valittelevat että heille ei anneta riittävästi aikaa tarvittavien selvitysten tekoon

nämä erityistarpeet tulisi ottaa huomioon koko kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ajan tilapäisen suojelun antamisen ajan ja sen ajan jonka uhri on tässä auttamisjärjestelmässä tämän asemansa vuoksi

nyt hyvä hallitus olisi paikallaan ottaa sitä paljon puhuttua vastuuta ja alkaa noudattaa tämän kuntauudistuksen osalta hyviä päätöksentekotapoja ja parlamentaarista valmistelua kaikissa vaiheissa

eli lieneekö tätä perua että näitä ei olisi otettu sitten vastaan niin paljon kuin on tilastoitu

sisäisen turvallisuuden selonteko lähti liikkeelle jo edellisen eduskunnan lausumasta sisäisen turvallisuuden selonteon laatimiseksi kun käsiteltiin poliisin hallintorakenteen uudistusta

erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön tarpeet arvioi nykyiseen tapaan mahdollisimman pian sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilö

lisäksi näistä toimenpiteistä virkasyyte huomautus käsitys esitys olisi mielestäni myös esitettävä niitten vaikutus millä tavalla ne ovat muuttaneet kantelun kohteena olevien tilanteiden asiantilaa

paikallinen kilpavarustelu ja ylikapasiteetti vähenevät palvelujen käytön painopiste saadaan perustason palveluihin ja tietojärjestelmät puhuvat tulevaisuudessa keskenään

tämän jälkeen turvallisuusviranomaisten toimintaympäristössä on tapahtunut huomattavia muutoksia ja on hyvä erittäin hyvä että nykyinen hallitus kiirehti tämän selonteon laatimista

arvoisa puhemies

saa nähdä kuinka käy näiden vakuuksien sillä valtioneuvoston tiedonannon perusteella näyttää siltä että urpilaisen ehdoton ei alkaa taipua kokoomuksen pakkoliitospainostuksen alla

perusteluissa todetaan myös näitten erityistarpeiden huomioon ottamisen edellyttävän edelleenkin vastaanottokeskusten henkilökunnalta kykyä tunnistaa tarpeet jotka johtuvat muun muassa traumaattisista kokemuksista

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävä selonteko ansaitseekin kiitosta osakseen vaikka se enemmän painottuu turvallisuusviranomaisten resurssien analyysiin

samalla on myös todettava se että käsittelykustannukset nousevat

valiokunta tähdentää että haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeiden tunnistaminen ja esimerkiksi kidutuksen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden ja ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja auttaminen edellyttää erityiskoulutusta juuri näissä tehtävissä työskenteleviltä ja sitten myös riittävien resurssien varaamista näitten tehtävien hoitamiseen

toivottavasti nämä seikat otetaan huomioon sisäisen turvallisuuden strategiaa laadittaessa sillä laaja strategiatyö vastaa eduskunnan lausumaan

totta kai täytyy olla valitusoikeus mutta mielestäni tämä on kuitenkin hallintoa koskeva kysymys joka saattaa kantelijan kohdalla olla myöskin ihan hyvin elinkeinoelämää ja talouselämää jarruttava asia ja vaikutuspiirissä on myös muita ihmisiä

on aivan päivänselvää että nyt tätä suurta suurta ratkaisua kohtaan kiinnitetään valtavasti huomiota esitetään huolenaiheitakin mutta nyt on sen keskustelun aika linjausten aika

arvoisa puhemies

se on nyt

paikalleen ei pidä jäädä

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

me toteamme että meillä on liikasääntelyä meillä on liikaa hallintoa joka ei ole osa niin kuin eilen vtvn erilliskertomuksen yhteydessä tuli esiin että ruotsissa puhutaan tuotantopotentiaalista sitä tuotantopotentiaalia

herää myös kysymys miten hallitus on ajatellut kuntakoon kasvattamisen auttavan turvaamaan lähipalvelut

tämä ei tarkoita panostusta vain ja ainoastaan perinteisiin turvallisuudesta vastaaviin viranomaisiin vaan satsauksien perusteissa pitää olla laaja ymmärrys kaikista niistä seikoista joista ihmisen turvallisuus arjessa muodostuu perheissä kunnissa alueellisessa tasa arvossa kansalaisten tasa arvossa kuten pohjoismaiseen hyvinvointimalliin on perinteisesti kuulunut

veronmaksajien määrä yksinkertaisesti vähenee mutta ne kulut kasvavat ja pysyvät meillä mitkä lakisääteisesti ovat ja meidän monet menomme ovat hyvin lakisidonnaisia

ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön direktiivi koskien kolmansien maiden kansalaisille myönnettävää lupaa maassa oleskeluun sekä siihen liittyvää työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua tämä myös niin sanottuna yhdistelmälupadirektiivinä tunnetaan

kansanedustajakaudellani kentältä tulee tietoa otetaan yhteyttä eli koetaan se että kansalainen joutuu hallintotoimien kohteeksi ja voi menettää jopa omaisuutensa

arvoisa puhemies

yhdenvertainen kohtelu laajenee näin lähtökohtaisesti kaikkiin kolmansista maista tuleviin työntekijöihin jotka ovat tämän yhdistelmäluvan haltijoita ja heitä on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa tietyillä sosiaaliturvan aloilla sekä muun muassa työolojen työehtojen yhdistymisvapauden koulutuksen ja veroetuuksien osalta

valituskierteessä viranomaistoimissa kuitenkin on nähtävissä että viranhaltijat puolustavat kyllä toisiaan alhaalta ylös saakka

kuten edustaja korhonen tuon minäkin terveisiä täältä eteläisimpien paliskuntien alueilta eteläisemmältä poronhoitoalueelta ja synnyinsijani paliskuntien poronhoitajat ovat olleet tästä asiasta yhteydessä jo tämän eduskunnan aloittaessa ja on hyvä että tämä esitys on nyt saatu tänne eduskuntaan kiitoksia ministerille esittelystä

edustaja hemmilä otti aivan asiallisesti todellakin esiin tämän suojellun pinta alan

esityksellä ei muuteta ulkomaalaislupajärjestelmää eikä harkintaa

kuitenkin tämän koko kanteluketjun ollessa kysymyksessä tuomioistui messa periaatteessa kyllä se kantelija on useimmiten sitten vielä siinä heikommassa osassa

laajempaa sisäisen turvallisuuden strategiaa laadittaessa on otettava huomioon kansalaisten näkökulma miten arjen turvallisuus koetaan eri puolilla suomea lähiöstä harvaseudulle ja miten erilaisten eri ikäisten ihmisten turvallisuus taataan turvallisesta koulutiestä aina arvokkaaseen vanhuuteen

ulkomaalaislain työntekoa koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan ja lakiin lisätään määritelmät erilaisista työnteon perusteella myönnettävistä oleskeluluvista sekä työnteko oikeudesta

suomessa on tiukasti suojeltua metsäpinta alaa todella paljon eurooppaan verrattuna ja ylipäätään suojeltua metsää

entä kuinka tehokasta on yhdistää pieniä kaksikielisiä kuntia suurempiin suomenkielisiin kuntiin

alkuperäinen kysymys käsitteli siis uusia työpaikkoja ja yhtenä nostettiin esiin uusiutuvan energian ympärille luotavat työpaikat ja mahdollisuudet todellakin luoda aitoja alueellisia työpaikkoja

mikä on ministerin näkemys siitä voidaanko suomessa lähteä purkamaan tätä tiukan suojelun tasoa ja näin ollen vapauttaa pohjois suomessa missä metsä puu on hyvälaatuista metsää metsäta louskäyttöön ja ylipäätään muuttaa tätä prosenttilukua etelä suomen ja pohjois suomen suojeltujen metsien osalta

esimerkiksi kaavailtu etelä kymenlaakson kuntaliitos tarkoittaisi käytännössä sitä että uudesta kunnasta tehtäisiin kaksikielinen koska yksi viidestä yhteen liitettävästä kunnasta käyttää kielenään myös ruotsia

mutta tuolta eteläisistäkin paliskunnista on todettava se mikä täällä on tullut jo lapin edustajien taholta kerrotuksi

hallinnon pitäisi olla keskustelevampaa myös siltä osin etteivät viranhaltijat ja eri virastot valita toistensa päätöksistä ja että näistä pystyttäisiin aina keskustelemaan etukäteen

hallituksen sote uudistuksen valmistelu on kansanvallan aliarviointia ja kansasta piittaamatonta kuntalaisten ja yhteisöjen väheksyntää joka osoittaa myös käytännön havaintojemme mukaan kuinka ylimieliseksi hallitus on käynyt

esimerkiksi hossan ja näljängän paliskuntien petovahingot ovat romahduttaneet siellä porokannan ja samalla elinkeinon joka on pohjois suomessa erittäin merkittävä elinkeino

tämäkin aivan varmasti parantaisi myös virkaratkaisujen laatua ja vähentäisi kanteluiden ja näitten hallintomenettelyjen määrää

viittomakieli on todella ihan oikea kieli se on luonnollinen kieli eli sitä ei ole keksitty ei missään maassa

arvoisa puhemies

se on totista työtä ja poroelinkeinon turva on tietenkin viime kädessä se poronhoitaja joka jaksaa tässä työssään

valiokunnalle esitettyjen arvioiden mukaan tämä esitys saattaa lisätä suomessa työskentelyn vetovoimaisuutta joskaan henkilömäärän kasvua ei voida selvityksen mukaan hyvin arvioida

hallituksen ratkaisu kaikkeen on vahvat suurkunnat joiden määrää kokoa tehtäviä tai rahoituspohjaa ei vielä näköjään tiedä oikein kukaan

jotenkin näkisin sen että tässä nyt on ollut heikkous tässä strategisessa lähestymisessä tähän uudistukseen jos te kannatte nyt tällaista huolta että tulevat vaalit ovat se ratkaiseva tekijä miten kunnat lähtevät liikkumaan sitten keskenänsä

itse opin sen toisena kielenä ja olen ylpeä siitä se on sananmukaisesti äidinkieli

mutta yhdenvertaista ei ole nyt sinänsä se että sijaisapukorvaus ei tule suoraan tälle sijais aputyöntekijälle

siksi hallintovaliokunta pitää tärkeänä että yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanon vaikutuksia niin kuin kustannusarvion toteutumista seurataan ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa kehitetään

se on yksi ihmisen tärkeimpiä asioita ja sen tulisi olla todella meille ihmisille ihan itseisarvo että voimme käyttää omaa kieltä

voimassa oleva lainsäädäntö ei suoraan oikeuta sosiaaliviranomaisia tiedon oma aloitteiseen luovuttamiseen oleskelulupaviranomaisille tilanteessa jossa henkilö toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen

mutta ministereiltä minä haluaisin kysyä nyt kun meillä on näitä suuria kuntaliitoksia tehty ja näitä köyhiä liitoskuntia tai näitä suuria kuntia mikä nyt on tulevassa parempaa kuin tässä menneessä että me vältymme sitten samanlaisilta tilanteilta niin kuin oulussa kouvolassa että kuntaliitosten jälkeen kuntatalous on vain sukeltanut

eli minä näen kyllä toisin kuin edustaja vahasalo että viittomakielen tehtäviä ei saa siirtää kuurojen liittoon vaan sen tulee olla yliopistossa tutkittava kehitettävä ja huollettava kieli koska on varmasti juuri niin kuin kuurojen liitto sanoo että järjestön painoarvo lausunnonantajana on vähempiarvoinen ja minusta on julmaa että ruotsinkielisiltä viittomakielisiltä evättäisiin oma kieli

elinkeinona poronhoidolla on tietysti merkitystä myös saamelaiselle kulttuurille ehdottomasti josta osa perustuu puhtaasti poronhoitoon ja paimentolaiskulttuuriin ja juuri tähän perinneammattiin

nykyään tiedon luovutus voi tapahtua vain oleskelulupaviranomaisen pyynnöstä

arvoisa herra puhemies

edustaja kalmari otti täällä esille todella tärkeän asian elikkä tämän lähiruuan jota meillä on todella ihan hankintalain puitteissa mahdollista edistää jotta se otetaan esimerkiksi kuntastrategiaksi niin kuin meillä tuolla oulun puolessa vaalan kunta on ottanut niin että se ohjaa todella selkeästi sitten kouluruokailua

olemme menossa väärään suuntaan jos kansalaiset harkitsevat yksityisten turvallisuuspalveluiden ostamista koska epäilevät mediasta saamansa käsityksen perusteella että poliisi tulisi liian myöhään heidän avukseen